viittaan tässä muun muassa puolustukseen sisäiseen turvallisuuteen ja korjausvelan poistamiseen tai ainakin sen vähentämiseen siis niihin työryhmien esityksiin mitä edellisen eduskunnan aikana tehtiin

eduskuntasalissakin käydään aina keskustelua siitä mikä se kuntien todellinen tilanne on saavatko kunnat lisää rahaa vai eivätkö saa lisää rahaa

se että täällä muun muassa edustaja saarinen sanoi että tulee lisää rahaa niin kysymys on nimenomaan siitä että kuntien kustannusjaon tarkistus neljän vuoden väliajoin tuottaa kunnille nyt ensi vuoden talousarvioon lisää rahaa

tähän yhteyteen kun hallitus toteaa sen että keskeisin tämän kauden talouspolitiikan uudistus on kuntarakenneuudistus niin kyllä en ihmettele sitä että kunnissa seurataan sitä mitä tapahtuu

sillä ei ole merkitystä kuinka monta avustajaa hallituksen ministereillä on mutta sillä on merkitystä kuinka pääministeri johtaa hallitustaan ja kuinka ministerit toimivat

toimivatko he kollegiaalisesti toimivatko he sillä lailla yhdessä että politiikan suunta määritellään ensin ja sen jälkeen eri ministeriöt toteuttavat noita päätöksiä

nythän on käynyt niin että eri poliittisten staabien lisääntymisten myötä voi helposti kuvitella että kansliapäälliköt ovat vetäneet käsijarrun päälle ja sanoneet että no hallitkaapa sitten

nostan esille vaan muutamia sellaisia virheratkaisuja jotka eivät tule toimimaan talousarvion kannalta sillä lailla positiivisesti kuin on ajateltu että ne tuottavat valtiolle rahaa

mutta olen aivan varma arvoisa herra puhemies että sipilän hallituksen aikana tulee toteutumaan suomessa se että ratkaisujen suomen poliittinen agenda tulee toteutumaan myös virkakunnan kautta eli normaalin valtion valmistelukoneiston kautta

herra puhemies

tähän me tarvitsemme tietysti emme ainoastaan osaamista määrätietoisuutta vaan oikeasti nöyryyttä koska sitä nöyryyttä tarvitaan siihen kuinka me saamme kaikki suomalaiset tähän mukaan

minä ymmärrän oppositiota varsin paljon ei siinä mitään mutta oleellista on se että tämä kansakunta kulkisi yhdessä samaan suuntaan pystyisi edistämään suomen yrittäjyyttä pystyisi viemään työllisyyttä eteenpäin huomioisi koko maan tarpeet

näistä muun muassa biotalous on meille yksi sellainen voimavara joka tuota työtä tulee luomaan ja aikaansaamaan seuraavien vuosien aikana

ja kun siihen lasketaan vielä sitten koko tämä muu tukeva sektori esimerkiksi kuljetus posti niin ollaan jo toisen tuhannen verran päälle

sipilän hallituksella on vaikeat ajat edessä mutta uskon että eduskunnan luottamuksella se tulee pärjäämään ja lopputuloksena neljän vuoden päästä me sitten arvioimme tuon kokonaisuuden

tämähän käytännössä tulee johtamaan siihen jos näin käy mitä sopii tietysti pelätä etteivät missään tapauksessa suoraan arvonlisäveron vaikutukset tule talousarviossa näkymään

samalla lailla partureiden kampaamoiden pienten korjaamojen eteen tehty kokeilu tulee päättymään ja arvonlisävero tulee nousemaan kattoon

kyllä tämä tulee omalta osaltaan vähentämään tuota työtä mutta pelkään pahoin että tulee myös lisäämään harmaan talouden määrää ja on tässä suhteessa ristiriidassa hallituksen omienkin tavoitteiden kanssa

kotitalousvähennys on käytännössä merkinnyt erittäin monen pienen yrityksen syntymistä ja sitä kautta palvelujen hoitamista eteenpäin

meillä on hyvä taksiliikennelaki jonka mukaan taksiliikenne on juuri luvanvarainen ja joka on turvaava meidän joukkoliikenteellemme käyttäjille

tällä laki aloitteella pyritään juuri siihen että parannetaan näiden autojen sekä käyttöä toimintavarmuutta että nimenomaan sitä että ne ovat sitten mahdollisimman uusia ja hyviä autoja

puolet elämästä tässä viiden eduskuntakauden aikana on ollut tilaisuus olla pääkaupunkiseudulla ja katsoa helsinginkin näkövinkkelistä miten pääkaupunkiseudun asiat sujuvat

pakkasen näkökulma tästä invataksiasiasta oli erittäin hyvä neljästä vuodesta kolmeen vuoteen

jos puhutaan että metropolihallinto on sitten vaihtoehto näille kuntaliitoksille niin sitä minä en ole kyennyt oikein ymmärtämään miksikä nämä nykyiset organisaatiot eivät kykene työskentelemään sillä lailla yhteen niin että ne palvelut joihin viittasitte maankäyttö liikenne rakentaminen eivät sitten toteutuisi

mutta erityisesti haluan todeta sen mikä tässä on häpeällistä että sotaveteraanien ja invalidien kohtelu näyttää olevan todella hyvin kylmää

lakialoite sai niin paljon kannatusta että minä ajattelin että puhemies nuijii sen hyväksytyksi suoraan tässä lakialoitteen esittelyssä lähetekeskustelussa

sittenhän se kertoo siitä että nämä edelleenkin kansanvaltaiset kuntien kuntavaaleissa valitut organisaatiot eivät sitten kykene hoitamaan tehtäviään

ja arvoisat hallituspuolueiden edustajat viime kaudella itse olin ottamassa veteraanien lähetystöä vastaan ja me pystyimme nostamaan niitä määrärahoja silloisen hallituksen esityksestä

minä toivon että te teette nyt samaa työtä niin että hallituspuolueiden kesken pystytte nostamaan veteraanien määrärahaa niin että pystytään edes säilyttämään nykyinen taso

poimi siestan ehdotus ylestä ja asia lähetetään

maankäytön suhteen kunnat voivat käyttää myös sitä valtaa joka kunnilla maankäytön suhteen on olemassa kysymyshän on tahtotilasta

veteraanijärjestöt ovat esittäneet että pari kolme vuotta näillä määrärahoilla pärjätään ja sen jälkeen sitten veteraanien määrän alenemisenkin myötä tuohon määrärahakysymykseen voidaan kajota mutta mentäisiin nyt tällä tasolla vielä muutama vuosi eteenpäin

minulle ei ole tämä avautunut ja jos sen joku kykenee avaamaan mielelläni kyllä kuuntelen koska metropolihallinnosta on niin paljon puhuttu ja ajateltu että se pääkaupunkiseudun asioita pelastaisi

minä luulen että jos he tuolla espoon puolella ajattelevat että heille tulisi sitten kylätoimikunnan asema ehkä nyt vähän karrikoiden sanottuna voi olla että siinä on juuri se että myös espoossa tai vantaalla tai kauniaisissa olevat ihmiset suurelta osin haluavat ajatella että hekin ovat mukana siinä päätöksenteossa

kyllä se todellinen päätöksentekovalta vain käytännössä menee kauemmaksi silloin kun budjettivaltaa käyttävä valtuusto tekee ratkaisuja ja kysymyshän ei ole yksistään siitä kuka päättää vaan siitä osallisuudesta ovatko kuntalaiset kehittämässä omaa kotiseutuaan

kiitoksia edustaja arhinmäki

ei asioita tietysti pidä tarkastellakaan niin että jossakin täällä ja sitten jossakin muualla vaan ne ovat suomen palveluita ja kansalaisten ja kuntalaisten palveluita menemättä tuohon sen enempää koska enemmältikin olen ehkä opiskelemassa pääkaupunkiseudun asioita ja kuuntelemassa

kun hyvin usein sanotaan helposti että kunta tai kaupunki päättää esimerkiksi kaavoituksesta valtuusto ei ole ylin kaavoituksesta päättävä elin eivät ole virkamiehetkään vaan voin kokemuksella sanoa kuopiosta sen että se on liito orava joka itse asiassa ohjaa tätä kehitystä yllättävän paljon

tänään puhuttiin vuokratalorakentamisesta

tällä hetkellä tilanne on ryöstäytynyt ihan oikeasti käsistä juuri siinä kohtaa missä on paljon vesistöjä metsäalueita joita pitäisi pystyä oikealla lailla myös tiiviimmän yhdyskuntarakenteen vuoksi rakentamaan ja sitten meillä onkin liito orava siellä paikan päällä

tähän lopuksi haluaisin todeta vaikka tämä ei suoraan tähän kuntarakennelakiasiaan liitykään mutta se liittyy rakentamiseen ja tähän yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen että toivoisin kyllä että seuraavalla hallituskaudella tähän eun luontodirektiiviasiaan pystymme palaamaan ja katsomaan mikä on suomen kokonaisedun mukaista

se on tietysti normaali väylä sitä kautta koska kun yritykset työllistävät yrityksille pitää syntyä se porkkana mikä helpottaa sitten uusien ja nimenomaan nuorten työhön ottamista

voi olla että joissakin tapauksissa syntyy sellainen tilanne että se on ikään kuin yritystukea mutta kertokaapa sitten mikä on se pätevämpi keino millä lailla pystytään avaamaan niitä työpaikkoja

tässä mielessä tämä on ihan koeteltu ja hyväksi koettu keino jonka kautta nuoret sitten pääsevät siihen työllistymiseen mukaan ja joka ei syö näillä määrärahoilla muita varsinaisia työpaikkoja mutta avaa nimenomaan nuorille mahdollisuuden ja se on tämän nuorisolisätalousarvion yksi perusasia

arvoisa herra puhemies

mutta kyllä tässä nyt niin kylmä käsi käy että kuinka näitä nuoria sitten oikeasti voidaan puolustaa myös niillä alueilla joilla koulutusta tarvitaan ja nuoria oikeasti löytyy

nimittäin tämä talouden tila vaikka ja kun se pientä orastusta ja hyvää näyttääkin ei kerro silti sitä että velkaantumisemme jatkuu

herra puhemies

täällä muutamat edustajat ovat kiinnittäneet tähän asiaan huomiota ja on pakko todeta että tämä velkaantumisen taso on suomellekin aivan liian korkea

hallitushan on päättänyt sen että me elvytämme ja me pidämme tämän kansantalouden ja kansalaistenkin asiat liikkeellä mutta tämä on vaan pakko todeta samalla lailla kuin euroopan valtiot muutkin ovat velkaantuneet tämän taloustaantuman myötä jota voisi aivan hyvin lamaksikin monin osin kutsua

mutta pitää muistaa että me teemme sen myös ottamalla lisää valtionvelkaa ja tämä valtionvelan kehitys on todella niin hirmuinen

jos me sinne päädymme tällä menolla niin tämä kansakunta on velanmaksun aikana taas aivan uusissa ongelmissa ja tässä mielessä tuo elvytys täytyy tietysti pitää mahdollisimman balanssissa

tässä mielessä tämä on pakko todeta

velkahan on sitä että me syömme sananmukaisesti tulevien sukupolvien laskuun ja voi kysyä onko se sitten oikein

kiitos kuuluu todellakin yrittäjille jotka ovat pitäneet sen työvoiman mahdollisimman lähellä itseään ei sitä kannata omaksua hallituksen eikä oppositionkaan millään lailla itselleen

eduskunta kykenee yleensä lisäämään vaan menoja

tällä hetkellä on kuitenkin äärimmäisen tärkeää että tämä korkotaso pysyy nykyisen kaltaisena

sen vuoksi on tärkeää että tämä hallituksen talouspolitiikan linja jatkuu niin että meillä ei synnytetä tilannetta jossa omatoimisesti korkotasoa nostetaan

kreikka taitaa auttaa meitä niin että tämä euroopan korkomarkkinakehitys johtaa juuri siihen että mekin pystymme nauttimaan tällä hetkellä edullisemmista koroista ja se on kyllä meidän kansantaloudellemme kaikkein suurin asia

sen vuoksi korkotason ja korkovakauden säilyttäminen on ehkä meidän kansantaloutemme kannalta se kaikkein tärkein ja kaikkein suurimerkityksellisin asia

kyllä nämä ovat näkyneet siellä pienituloisen arjessa ja tässä mielessä kyllä vanhasen hallitus on veropolitiikassaan toteuttanut erittäin sosiaalipoliittista ja oikeudenmukaista linjaa

kun tarkastellaan kuntien viime vuoden tilinpäätöksiä niin pääsääntöisesti kunnat ovat selvinneet joko hyvin tai ainakin paremmin kuin itse ovat omissa talousarvioissaan ennustaneet tilanteen kehittyvän

tähän ovat vaikuttaneet monet tekijät sekä valtionosuuksien kehitys kiinteistöverojen rajojen nosto kelamaksun poisto harkinnanvaraiset avustuksetkin ovat eräissä kunnissa auttaneet samoin miniuudistus syrjäisimpien kuntien kohdalla

herää tietysti kysymys olisiko tuo pitänyt tehdä pikemminkin vaikka vuosittain eikä antaa valtakirjaa että sinne asti voi viedä myös seuraava hallitus tätä velkaantumiskehitystä koska siinä on se keskeisin asia että sitäkään ei saa paisuttaa liiaksi

sosiaali ja terveyspalveluthan ovat kaikille suomalaisille niin lapsille isille äideille opiskelijoille kuin eläkeläisille niitä tärkeimpiä arjen palveluita

mutta totta kai se on selvä että kuntataloudessa niin kuin valtiontaloudessakin tuottavuusohjelmien ja monien muidenkin asioiden vaikutuksesta eihän siellä helppoa ole ja kunnat ovat tehneet myös tiukkaa työtä mutta myös investoivat samalla

tätä sote soppaa on keitetty lähes kaksi vuotta ja nyt se menee pahasti yli äyräiden eikä ihme sillä sote palveluiden uudistamiseen luotiin jo hallitusohjelmassa sellainen rakenteellinen valuvika ettei sitä pienillä paikkauksilla korjata

esimerkiksi kuopion alueella on tällä hetkellä erittäin voimakas investointibuumi eikä se johdu yksistään tulevista asuntomessuista joista mainittakoon tällä hetkellä että kun on sopiva aika itse kullakin tervetuloa kuopioon

kun hallitus on törmännyt mahdottomuuksiin kerta toisensa jälkeen suurkuntafantasioissaan on sote uudistus alistettu kuntaliitosten käsikassaraksi

tavoitteena ei ole edellytysten luominen mahdollisimman laadukkaille ja tuloksellisille sosiaali ja terveyspalveluille vaan kuntien vivuttaminen pakkoavioliittoihin

sekasortoinen eteneminen kertoo siitä ettei hallitus tiedä vieläkään mitä sote uudistuksella perimmäisenä haetaan

hallituksen henki näiden suuruudistusten kanssa oli heti alusta lähtien soitellen sotaan mentaliteetti puhdasta uhoa ja ylimielisyyttä

sairaanhoitopiirien johtajien kommentit yle uutisille kuvastavat karusti kentän tuntoja hallituksen toiminnasta

arvoisa herra puhemies

tämä on farssi kaikkein kehnoiten hoidettu uudistus joka on tullut vastaan ja kaiken huippuna selvitysmiesten yli kävely saman tien muutamia kommentteja mainitakseni

arvoisa ministeri milloin te myönnätte sen että kehitys suomessa poliisien osalta nimenomaan kenttäpartioiden kenttätoimijoiden ja tekijöiden näiden sinitakkien osalta on mennyt huonompaan suuntaan

se on huonontunut ja kentältä tulevat viestit kertovat juuri päinvastaista kuin mitä poliisihallinnosta ja myös teidän suullanne täällä meille kerrotaan

hallituksen olisi korkea aika nöyrtyä tunnustamaan virheensä tässäkin asiassa ja eriyttää kuntarakenne ja sosiaali ja terveyspalveluiden uudistukset toisistaan

uudistuskohellusten rinnalla on käsittämätöntä että hallitus leikkaa jatkuvasti kuntien rahoitusosuutta silmät kirkkaina mutta kuitenkin sanoo samalla panostavansa tärkeisiin sosiaali ja terveydenhuollon palveluihin

kun samalla myös maakuntien keskuskaupungit on ajettu talousahdinkoon niin on pakko kysyä miten keskuskaupungit voivat ottaa valtionosuusleikkausten myötä laajempaa maakunnallista vastuuta asioiden hoidossa

samalla se kääntää selkänsä laajalle maakuntien suomelle

ei voi kuin olla pahoillaan sari sairaanhoitajan leena lähihoitajan lasse lääkärin simo sosiaalityöntekijän kaisa kätilön outi omaishoitajan ja kumppaneiden puolesta siitä millaiseen epävarmuuden tilaan hallitus on heidän tärkeän työnsä ajanut

herra puhemies

edustaja lindtmanille haluan todeta että taisi silloin kun sosialidemokraatit jäivät oppositioon aika kauan mennä ennen kuin se vaihtoehtobudjetti tuli sieltä ja sitä sitten odoteltiin

keskustalta tulee vaihtoehtobudjetti sen mukaan mitä tämän päivän ryhmäpuheenvuoro ja puheenvuorot muutoinkin ovat osoittaneet ja siinä mielessä tästä ei sen suurempaa ongelmaa tule

mutta arvoisa puhemies todellakin uskallan sen myös sanoa kun edustaja puhui vastuullisuudesta että kyllä keskusta on toiminut aina vastuullisena

haluan kyllä kysyä teiltä eikö teitä yhtään hirvitä se että nykyisen hallituksen pääministeri on edellisen hallituksen valtiovarainministeri jolleka valtiontalouden ylläpito kuuluu elikkä hänhän käytännössä on se joka kuittaa valtiolle velat otetuiksi ja nyt sitten teidän puheenjohtajanne ministeri urpilainen jatkaa tuolla tiellä

aiemman ed